käyttötarkoituksen vastaista siis olisi käsittely joka haittaisi esitutkintaa tai poliisitutkintaa koska tutkimuslaitoksen tiedonsaanti ei ole reaaliaikaista vaan tapahtuu pyynnöstä jälkikäteen

kuntalain kokonaisuudistus sisältää toki tuttuja elementtejä aikaisemmasta kuntalaista mutta myös ihan uudella tavalla kunnan toiminnan määrittelyn eli kun antoi

valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen että kaikki pakkokeinot tulisi rajata lakisääteisen tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle tai ainakin rajoittaa tiedonsaantioikeutta salaisten pakkokeinojen osalta ja on viitattu poliisin ja rajavartiolaitoksen rekistereitä koskevaan lainkohtaan

saadun selvityksen mukaan tuomioistuimissa käsiteltävien pakkokeinojen jättäminen kokonaan tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle rajoittaisi kuitenkin merkittävästi oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustehtävän hoitoa

lakisääteisiksi tulevat sitten nuorisovaltuusto vammaisneuvosto vanhusneuvosto mikä lisää sitten tietysti osallistumista sitä kautta vaikka pakolliset toimielimet vähenevät valtuustoon kunnanhallitukseen ja tarkastuslautakuntaan

vaikka tiedot pakkokeinojen käytöstä tulevat vireilläolon jälkeen julkisiksi tuomioistuimissa ovat nämä viranomaisten ja oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämiin rekistereihin merkityt tiedot kuitenkin salassa pidettäviä

välikysymyksessä on kyse sisäisestä turvallisuudesta arjesta

tätä arjen turvallisuutta olisi toki voinut vielä laajemmin käsitellä mutta maailmaa ei voi lähteä syleilemään yhdellä välikysymyksellä

tutkimuslaitos hankkii tiedot ensisijaisesti oikeusrekisterikeskuksen rekistereistä joten säännöksen on sisällettävä myös sellaiset pakkokeinot joita koskevat tiedot tuomioistuimissa olisivat julkisia

valiokunta toteaa että poliisin rekistereihin sisältyvät tiedot salaisten pakkokeinojen käytöstä ovat huomattavasti oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyviä tietoja laajempia

aina on onnettomuuksien ja rikosten ennaltaehkäisy paljon parempi vaihtoehto eli se tulee sitten muun muassa sen oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan kautta

poliisin henkilörekisterit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja tutkintalinjoista sekä poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä minkä vuoksi rajaus on poliisin osalta perusteltu

mutta sitten haluan sanoa sen että en todellakaan halua lietsoa mitään näissä puheissa mikä horjuttaa yleistä turvallisuudentunnetta tämä viesti siis ministerille

arvoisa puhemies

on sinänsä harmi että näinkin suurta uudistusta tehtäessä täällä ei ole yhtään ministeriä aitiossa enää paikalla kuulemassa tätä tärkeää keskustelua

arvoisa herra puhemies

täällä on käyty tänään perusteellinen keskustelu opposition esittämistä omista rakennepaketeistaan ja se on ollut tarpeen

päinvastoin haluan että tästä keskustelusta jää vahva signaali että eduskunta välittää sisäisestä turvallisuudesta poliisien resursseista ja poliisien työssäjaksamisesta ja sitä kautta viesti kaikille niin kaidan tien kulkijoille kuin muillekin

tällä välikysymyksellä ovat kyllä oppositio ja hallitus saaneet mahdollisuudet esitellä omia ratkaisujaan eikä kuntavaalien alla voi ketään syyttää keskustelualoitteiden puutteesta mutta hallitusta voi kyllä moittia siitä että mitään mallia ei näköjään tuoda esille ennen vaaleja

pykälän perusteen mukaan säännöksen tarkoituksena ei ole lisätä tutkimuslaitoksen keräämien tietojen alaa ja niin valiokunta ehdottaa että säännöksessä käytetty ilmaisu mielentilatutkimus ainoastaan korvataan sanalla mielentilalausunto

liikkuva poliisi oli kustannustehokas tietojohdettu yksikkö jolla oli vahva osaaminen liikenteen valvonnassa ja sitä kautta tietysti myös ongelmien ennaltaehkäisyssä

tämä muotoilu ilmaisee hallituksen esitykseen sisältyvää muotoilua selkeämmin juuri sen ettei tietojensaanti koske alkuperäisiä potilasasiakirjoja joita käytetään mielentilalausuntojen laatimiseen

arvoisa herra puhemies

täällä edustaja satonen päivitteli opposition rakennepaketin maaseutuvaikutuksia ja minä kyllä sitä hieman ihmettelen että hallituspuolueet näin voimakkaasti niitä kyselevät

on kysymys suuresta muutoksesta ja haasteista ja näitä haasteita rajasi vielä selkeästi edustaja mäntylä

elikkä hallintovaliokunta ehdottaa siis että toinen lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään tällä muutoksella mielentilatutkimuksesta mielentilalausuntoihin

toivon myös samoin poliisin hallinnon keventämistä ja haluan todella tietää onko olemassa se paljon puhuttu paateron palatsi ja sitä on kiinnittää kysymysmerkki

turha nakata palloa oppositiolle siinä mielessä että kyllähän tästä puuttuu myös hallituksen maaseutuvaikutusten arviointi ja toisaalta sitten taas tiedetään minkälainen lainsäädäntö on ohjannut tällä hetkellä maaseudulla hallituksen toimesta

perustelen tätä sillä että sosiaali ja terveyssektorin budjetti on se suurin kuluerä kunnille ja siellä on myös nähtävissä osin demokratiavajetta ja pöhöttymistä mistä sinänsä olen hallituksen kanssa samaa mieltä mutta asian ratkaisusta olen eri mieltä

hallintovaliokunta on myös antanut tähän asiaan lausunnon ja lähinnä tietysti kuntanäkökulmasta ja muun muassa painottaa sitä että ulkomaalaisten potilaiden hoitoon ottamista voidaan lain mukaan rajoittaa mikäli se uhkaa kunnan omien asukkaiden hoitoa esimerkiksi hoitotakuun toteutumatta jäämisen muodossa

hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on täten eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina kahdeskymmenestoinen kolmannetta kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista täysistuntoon

täällä on puhuttu myös siitä että poliisikentältä tulee paljon enemmän yhteydenottoja kuin esimerkiksi tullista tai rajavartiolaitoksesta ja samaan hengenvetoon kysytty myös sitten johtamisesta

paremminkin kysyisin siitä mitkä ovat hallituksen maaseutuvaikutukset olleet nyt muutaman vuoden ajan

on aivan varma tai näin epäilen että kun kunta järjestää ensin kuntana perusterveydenhuollon palvelut ja sen päälle on kuntana mukana kuntayhtymässä järjestämässä erikoissairaanhoidon palveluja niin siitä on kunnille päällekkäisiä kuluja

samoin hallintovaliokunta toteaa potilasmaksuista sitä että niiden perimisessä voi olla hankaluuksia ne voivat muodostua hankalaksi ja tämän vuoksi tulee sallia ennakkomaksujen periminen

juustohöyläleikkaukset ovat olleet epäreiluja poliisille ja senkin vuoksi hallinto on mielestäni katsottava läpi vaikka kyllä allekirjoitan senkin että hallintoa tarvitaan

maaseutu tuntuu todellakin juhlapuheissa kiinnostavalta mahdollisuudelta tai puhutaan maaseudun mahdollisuuksista puhutaan biotaloudesta mutta kyllä lainsäädännössä näyttää siltä että niitä maaseudun elinkeinojen ehtoja ollaan vain kavennettu

kustannuksia syntyy esimerkiksi siitä kun terveyskeskus on vain se paikka jossa kirjoitetaan lähete erikoissairaanhoitoon ja lisälasku tulee sitten myöhemmin sairaanhoitopiiriltä jossa se vaiva varsinaisesti hoidetaan

tämä hallinnon puute oli eräs puute esimerkiksi norjassa poliisioperaatiossa kun anders breivik teki omat kauhistuttavat ampumatekonsa

hallintovaliokunta toteaa myös kuten sosiaali ja terveysvaliokunta että palveluvalikoima on välttämätön työkalu direktiiviä ja sen toimeenpanoa suunniteltaessa

tai kun perjantaina iltapäivällä oma terveyskeskus on menossa kiinni oma vuodeosasto ei vedä ja lääkärin tehtävänä on vain kirjoittaa lähetteitä aluesairaalaan tai keskussairaalaan tai jopa sitten sinne kalliiseen erikoissairaanhoidon yksikköön jossa hoidetaan perusterveydenhuollon asioita erikoissairaanhoidon hinnoin

jos ajatellaan esimerkiksi energiapolitiikkaa jota me olemme myös tässä rakennepaketissa tuoneet esille haluamme kotimaisen energiankäytön lisäämisellä tuoda uusia työpaikkoja ja nimenomaan sinne aluetalouksiin niin sitä näkymää olisin toivonut myöskin hallitukselta mutta me tiedämme tällä hetkellä että on parhaillaan tulossa ympäristönsuojelulain säädöksiä joilla mitä todennäköisimmin halutaan turpeenkäyttöä energiantuotannossa kaventaa entisestään niin että minusta tuntuu että maaseutu on lähinnä yltiöpäisen suojelun kohde

samoin on hallintovaliokunta ottanut kantaa kelan rooliin ja tämän yhteispalvelun perustamiseen kelan toimesta

samaan hengenvetoon kannatan myös norjan aloitetta ulkomaille taistelemaan lähtemisen kieltämisestä

tietysti nyt on kysyttävä sitä riittävätkö kelan resurssit ja missä määrin tulee resursoida lisää ja kun mietitään kustannusten muodostumista että niistä sitten vastaa viime kädessä valtio

tämän järjestämisen vaihtoehdoista pitäisi pystyä keskustelemaan laajemmalti en tiedä onko se myöhäistä esimerkiksi osuuskuntamallista tai erikoissairaanhoidon menojen tasoittamisesta selkeämmin valtiolle ainakin muutamien harvinaisten ja kalliitten hoitojen osalta jotka ovat kunnille vain rahan ohimarssia vailla todellista päätöksentekoa

no sitten täällä salissa on monesti kyselty sisäisen turvallisuuden selonteon perään

puhun nimenomaan yltiösuojelusta en siitä mitä suomalainen talonpoika on maaseudulla vuosikymmeniä vuosisatoja tehnyt hoitanut omaa maataan arvokkaasti ja pääosin myöskin metsälainsäädäntömme on ollut luontoarvoja kunnioittavaa

kyllä ihmettelen sitä että hallintovaliokunnassa ymmärtääkseni oli myös suomen keskustan jäseniä ja he yksimielisesti olivat juuri päättämässä mietinnön lausumasta kun annettiin lausuma poliisin hallintorakenteen uudistamisesta

tekisi mieleni käyttää nyt tästä vihreästä ideologiasta suorastaan nimitystä maaseudun sortoideologia koska mielestäni pelkästään maiseman katsominen ei meitä maaseudulla elätä

laskun kasvattaminen kunnille moniportaisella lainsäädännöllä on arveluttavaa

eli tämä on kyllä päätetty ihan myös suomen keskustan kanssa yksimielisesti

vaikka se sinänsä arvokas kokeilu kainuussa oli se osoittautui kuitenkin siinä mielessä heikoksi että se purkautui kuntien sisäisiin ja keskinäisiin erimielisyyksiin

työn tarjonnan työtilaisuuksien kautta vientialojen kautta tulee kuntiin niitä aitoja verotuloja joita kunnat tarvitsevat niin että kuntien talous lähtee kohenemaan

huolimattomasti yli varojensa eläneet maat ovat esittäneet taloudestaan paikkansapitämättömiä tunnuslukuja joita eurostat on todistettavasti korjannut

eli en ole valmis vielä lisäämään hallintokerrostumia sillä hallintorakenteiden muutoksilla ei saada aikaan sitä hyvää mitä niillä sanotaan tavoiteltavan

ei pelkästään rajoja siirtämällä tapahdu muutoksia ja ihmettelen hivenesti mikä vika kunnissa ja kunta ajatuksessa on siinä etteivätkö kunnat voisi tehdä yhteistyötä ilman että tehdään laajoja kuntaliitoksia koska kuntatyö on aivan hyvä työ

ongelmien ilmaannuttua jäsenmaiden pankeille järjestettiin pinnallinen stressitesti eli komissio on ollut ilmeisen tietoinen pankkien vakavaraisuuden riittämättömyydestä

sillä on toteutettu suomessamme hyviä arvoja hyviä ihanteita kasvatettu tulevia sukupolvia hoidettu vanhuksia ja kun puhutaan hyvinvointivaltiosta puhutaan hyvinvointikunnista

kunnallishallinnossa on ongelmia

se ei selvittänyt pankkien taseiden kestokykyä

niissä on varmasti aivan hyvä tahto mutta mistä me sitten leikkaamme ja miten kuitenkin tunnustamme sen tosiasian jotenkin arvokkaasti ja säädyllisesti että tällä hetkellä jos me otamme syömävelkaa me pidämme velkarahalla yllä korkeampaa elintasoa kuin mihin meillä on varaa

jos asukkaat pitävät terveyspalveluita ylivoimaisesti tärkeimpinä paikallisina palveluina voi kysyä meneekö kunnanvaltuustojen tai kuntajohtajien työstä ponnistuksista ja mielenkiinnosta suurin osa terveyskeskuksen toimivuuteen vai muuhun vaikkapa kuntayhteistyöhön ja muuhun vaarattomaan toimintaan jonka epäonnistumisesta kukaan ei joudu vastuuseen

mutta toivon että oppivelvollisuusiän nostaminen voidaan tehdä niin että todellakin niitä koulupudokkaita syrjäytyneitä nuoria saadaan tällä tavalla kiinni

tosin haluan tässä lukea vielä viestin jonka sain aikuiskoulutuksesta ja huolesta siitä että tietyllä tavalla sieltä aikuiskoulutuksesta leikkaaminen voi myöskin olla syrjäytymisen tie jollekin

eli rakennepaketissa todetaan että toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta ja luovutaan muun muassa lukiokoulutuksen aineopinnoista ja ammatillisen lisäkoulutuksen osatutkintoon johtamattomasta koulutuksesta

tämäkin tulisi selvittää ennen kuin tehdään mitään muita ratkaisuja ettei vyyhti purkautuisi yhtä hitaasti ja tuskallisesti kuin hiihdon dopingskandaali

toisekseen opiskelijat moittivat myös sitä että terveyskeskuksissa ei saa tarpeeksi ohjausta joten siihenkin olisi kiinnitettävä huomiota

tutkinnot ovat hyvä asia mutta aikuislukiot ovat muun muassa tehneet aineopintoja tarjotessaan hyvää työtä nuorisomme eteen

odotan mielenkiinnolla miten tämä uudistus tähän vastaa

kansalle uskoteltiin eu jäsenyyden tuovan taloudellista ja sosiaalista elintasohyötyä investoitiin kohteisiin jotka tasoittivat jäsenmaiden välisiä ulkoisia siis hieman näennäisiä elintasoeroja eli investointeja ei suunnattu tehokkuutta eikä tuottavuutta lisääviin kohteisiin

edellä esitetystä johtuen portugalin apupaketilla on mahdottomuus korjata perusongelmaa

kiistämättä joitakin euron positiivisia vaikutuksia voi sanoa että kuitenkaan ilman sitä portugalin megaluokan virheinvestoinnit eivät olisi olleet mahdollisia eikä maa olisi joutunut vuosikymmeniksi valtavan velkataakan alle

ruotsilla menee oman rahan kanssa todella hyvin

suomen kauppataseessa portugalin kauppa on alle prosentin eikä sillä ole mitään merkitystä suomen työllisyyden tai työttömyyden kannalta vaikka alinomaa korostetaan portugalin rahoittamatta jättämisen aiheuttavan suomessa jopa suurtyöttömyyden

edustaja niikko ehti lähteä tästä salista pois mutta kun hän kiinnitti näihin sidonnaisuuksiin huomiota niin kyllä tästä hallintovaliokunta keskusteli pitkään ja siitä kyllä kuultiin aivan kattavasti myöskin valiokuntakäsittelyn aikana

tämä rajaus on nyt tällä hetkellä tehty näin muun muassa sen vuoksi että meillä on hyvin paljon luottamushenkilöitä mutta ei pelkästään sen lukumäärän perusteella

mutta nyt kun tämä laki astuu voimaan niin mehän sitten saamme kokemuksia tämän lain soveltamisen myötä miten tämä sidonnaisuuksien ilmoittaminen ensinnäkin käytännössä tapahtuu saamme kokemuksia siitä

minä olen aivan samaa mieltä varapuheenjohtajan kanssa tästä avoimuuden lisäämisestä

siitä myöskin valiokunnassa keskusteltiin siitä kuultiin ja ihan aiheellista huolta esitettiin ja mielestäni hyvin käytännönläheisesti käytiin sitä keskustelua

tähän avoimuusasiaan esitän aivan samat toiveet ja terveiset sitten lain soveltamisen osalta että tätä myös pohditaan

nyt kun tätä sitten joka suomen kuntaan sovelletaan niin kyllähän tästä sitten kohta paljon sitä käytännön soveltamisen kokemusta saadaankin

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia siten että luvansaajayhteisön tarkoituksen yleishyödyllisyyden yksinomaisvaatimuksesta luovutaan ja sen varmistamiseksi että rahankeräyksellä hankittuja varoja ei käytetä yksityisen edun edistämiseen lakia ehdotetaan muutettavaksi niin että rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää nimenomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen

samalla ehdotetaan että suomen evankelisluterilaisen kirkon ja suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnalla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä kirkollisen hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittamiseksi ja että yliopistolla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi yliopistolain mukaisen toiminnan tukemiseen

rahankeräystoiminnan joustavoittamiseksi esityksessä ehdotetaan että rahankeräysten sallittu enimmäistoimeenpanoaika pidennettäisiin kahdesta vuodesta viiteen vuoteen ja siihen liittyen lupaviranomaiselle ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus peruuttaa lupa jos tuottojen käyttö luvassa määrättyyn nimenomaiseen tarkoitukseen ei ole enää mahdollista

tämän lisäksi rahankeräyksellä saatujen varojen käyttöä selkiytettäisiin niin että keräysvaroja saisi käyttää myöskin keräyksen toimeenpanon välittömiin ja nimenomaan välittömiin kustannuksiin jotka ovat nimenomaan tämän toimeenpanon kannalta välttämättömiä

arvoisa puhemies

sanon toistaiseksi vaikka se onkin kirjattuna tuonne periaatteisiin koska kyllä on näkyvissä uhkakuvia perheviljelmien jatkuvuudelle

rahankeräyslakiin tehtäisiin myös eräitä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia ja toimivalta kiinteistön käyttö ja omistusoikeuden muutosta koskevissa lupa asioissa siirrettäisiin sisäministeriöltä poliisihallitukselle

mikäli olemme tuontiruuan varassa kuljetuskustannuksetkaan eivät ainakaan tule laskemaan varsinkin kun suurin osa kuljetuksista tulisi tapahtumaan meriteitse

suonsilmäkkeessä ollessaan sitä syvemmälle vajoaa mitä enemmän siellä räpiköi ja veronmaksajat useassa maassa seuraavat tätä räpiköintiä kauhuissaan

kiitoksia ministerille esittelystä

minäkin haluaisin kysyä nyt kun tilaisuus on

emmekä me tänään tässä salissa ole saaneet vastausta siihen milloin ja missä euroopan unionin valuvika korjataan ja onko käyty keskusteluja takuiden takarajasta

nämä lakialoitteet ja toimenpidealoite esitetään hylättäväksi nimenomaan niillä perusteilla mitä täällä hallituksen esityksessä on tuotu esille

ja jos ja kun liittovaltiota ollaan tekemässä sitä ollaan toden totta rakentamassa huteralle pohjalle kun se valuvika perustamissopimus tuntuu olevan täysin mahdoton pitää ja toteuttaa

hallintovaliokunta toteaa että rahankeräyslaki on suhteellisen uutta lainsäädäntöä ja sen soveltaminen on lähtökohtaisesti osoittautunut toimivaksi mutta hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä on kuitenkin todettu että rahankeräysten toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa viitaten internetissä toteutettaviin keräysmuotoihin jotka ovat lisääntymässä

vastoin edellisten hallitusten ja nykyisen kokoomusvetoisen hallituksen politiikkaa ei ole edistetty hajautetun chp energian tuotantoa ja lämpöyrittäjyyttä tukien tilojen kannattavuus kohentuisi

sekä energia että elintarvikkeet tulee tuottaa siellä missä ne kulutetaan

niinpä tulkinta ja rajanveto suhteessa nykyiseen rahankeräyslakiin ei ole aivan yksiselitteistä ja järjestelmässä on todettu myös pieniä puutteita ja koettu edelleen yksinkertaistamisen ja joustavoittamisen tarvetta